kilpailutilanne on ajanut monia suomalaisia rakennusalan toimijoita ahtaalle koska verrattuna muista eu maista tuleviin kilpailijoihin kustannukset ovat ihan eri tasolla

opposition välikysymys on paikallaan

kiitos

tästä olemme toivottavasti kaikki samaa mieltä

onneksi kipeimmät menoleikkaukset on nyt toteutettu ja hallitus voi keskittyä entistä vahvemmin todellisiin tavoitteisiin eli työllisyyden kohentamiseen

heti kun joku esittää uusia toimintatapoja työllisyyden ja hyvinvoinnin lisäämiseksi alkaa oppositio maalata pelkokuvia hyvinvointiyhteiskunnan romuttamisesta

jos me ajattelemme ja olemme siitä varmaan samaa mieltä että suomessa on loistava ja laadukas opetus niin kyllähän se on mahdollisuus jakaa sitä ulkopuolelle ja saada siitä vielä tulojakin

varsinkin keskituloiset joutuvat siinä koville ja on muistettava että hyvä asia siinä on se että pienituloisille tulee helpotuksia

arvoisa puhemies

ja aivan lopuksi haluan ottaa yhden asian esille

viime kaudella taisi olla yksi tai kaksi kertaa ja tällä kaudella muistaisin yhden suullisen kyselytunnin yhden kysymyksen joka koski eläimiä

arvoisa puhemies

totta kai meillä on haasteellinen paikka tänä päivänä ja isot kysymykset joiden parissa pitää puurtaa mutta eläimiä ei sovi unohtaa ja joskus on aika puhua myös eläinten hyvinvoinnista

tämä on erittäin hyvä päätös

kuten edustaja meri tässä sanoi eläinsuojelulaki uudistuu sen pitäisi uudistua tällä hallituskaudella

tähän on otettava myös yksi kriittinen kanta

tähän on aikaa vielä yhdeksän kuukautta ja meillä on paljon veteraaneja jotka tarvitsisivat sen lisärahan nyt tänään

onkin tärkeää että siitä tulisi parempi laki kuin edellinen siis eläinten hyvinvoinnin kannalta

jos ajattelemme eläinsuojelurikoksia niin niitä tapahtuu törkeitäkin ja sanktiot ovat hyvin pieniä

vieläkään ei ole saatu kaikkia kuntoutukseen oikeutettuja kiinni

kategoria että voisi antaa kovemmankin rangaistuksen on olemassa ja sitä on nyt lisätty ja tehty rangaistavammaksi mutta tätä ei käytetä

toivoisin että tätä rahoitusta sotiemme veteraaneille kiirehdittäisiin

arvoisa rouva puhemies

edustajaa vehkaperä on poissa edustaja kiitos

olen hyvin mielissäni eduskunnan eläinsuojeluryhmän puheenjohtajana kun näen että täällä salissa on perussuomalaisia edustajia näin paljon kun puhutaan eläinten suojelusta

rikoslaissa ei ole yksiselitteisesti tuomittu eläimiin sekaantumista niissä tapauksissa joissa eläimelle ei ole aiheutunut tarpeetonta kärsimystä kipua tai tuskaa

teurastus on eläimelle usein ahdistava ja kivulias kokemus joten teurastusta ei tulisi eläimen kannalta hankaloittaa verenlaskulla ennen tainnutusta

arvoisa puhemies

eläimiin sekaantuminen on suomessa rangaistavaa jos teko täyttää eläinsuojelulaissa kuvatun eläinsuojelurikkomuksen tai rikoslaissa kuvatun lievän eläinsuojelurikoksen tai törkeän eläinsuojelurikoksen tunnusmerkistön

tässä yhteydessä on varmasti sopivaa myös sanoa muutama sana ja toive eläinsuojelulainsäädännöstä ja yleensä eläimistä koska mahdollisuudet puhua eläinten oikeuksista ovat aika rajalliset täällä eduskunnassa koska meillä on niin paljon suuria ja isoja asioita muitakin jotka vievät kaiken ajan

nykyisen lainsäädännön ongelma piilee siinä että kärsimyksen tuskan ja kivun määritteleminen on vaikeaa ja niiden toteennäyttäminen vastaavasti usein vielä haastavampaa

vallitsevan näkemyksen mukaan tuotantoeläimet pääsääntöisesti koetaan ihmisen tulonlähteeksi tai ravinnoksi eli eläimet nähdään usein vain tuotantovälineinä ei itsearvoisina olentoina

tämä tarkoittaa käytännössä veren valuttamista teuraseläimestä sen ollessa vielä tajuissaan

ongelmallista suomen kannalta on se että vaikka niin sanottu rituaaliteurastus täällä kielletään tänne saa edelleen tuoda lihaa joka on teurastettu rituaaliteurastuksella

ihan muutamalla sanalla aluksi

lakiehdotuksessa esitetty kriminalisointi koskee vain eläimen vahingoittamista eikä luonnollisesti eläimen astuttamisessa avustamista tai muita normaaleja hoitotoimenpiteitä

täällä ei puhuta nyt tällä hetkellä eusta irrottautumisesta vaan euron tilasta miten se on vaikuttanut suomeen ja mikä on sen tulevaisuus

kuluttajien ostokäyttäytyminen ratkaiseekin minkälaista eläintuotantoa tuemme

eläimiin sekaantumisen täyskieltoa ei pidä jättää tekemättä sen takia että toiminta voi joissain yksittäisissä tapauksissa olla kohteena olevan eläimen kannalta haitatonta

kotimaista lihaa ostamalla tuemme kotimaista ruuantuotantoa ja valitsemalla tuotteita joissa eläinten hyvinvointi on huomioitu voimme vaikuttaa tuottajien mahdollisuuksiin tuottaa sitä eettistä tuotetta

täytyy sanoa että hyvin positiivista kuvaa ei tästä ole tullut ja tämä tulee maksamaan suomelle todella paljon jos jatkamme tällä linjalla

arvoisa herra puhemies

eläinsuojelulaki uudistuu

jo yritetyt pelastustoimet eivät ole purreet kriisiin toivotulla tavalla ja vaikuttaa siltä ettei kukaan tiedä miten näin laajamittaista ja monitahoista talouskriisiä tulisi lähteä purkamaan

edellä olevan perusteella edustaja meri on tehnyt lakialoitteen jota kannatan lämpimästi

viimeisimmän huippukokouksen neuvottelutulokset ovat vakuuttaneet jotkut poliitikot mutta eivät markkinoita mikä näkyy osakkeiden ja euron arvon laskuna

haluaisin vielä muutaman sanan sanoa sanktioista joita suomessa annetaan kun on kysymyksessä törkeä eläintenpitorikos

jos markkinat eivät usko kriisin ratkaisuksi suunniteltuihin toimiin niin miksi suomen kansan pitäisi luottaa sokeasti näihin ratkaisuihin ja sitoutua kantamaan jatkuvasti paisuvaa velkataakkaa

sanktiot ovat minimaalisia niitä ei tule

ne ovat pieniä sakkoja harvoin ehdollisia ja tuskin koskaan se on todella harvinaista ehdottomia

eläintenpitokielto ei pidä sitä on mahdoton valvoa koska resursseja ei ole

vero ja velkarahaa syydetään suomesta ulos ilman mitään takeita että nämä toimet pelastaisivat pitkällä tähtäimellä euroalueen talouden

sitä tehdään tänä päivänä ympäri suomea elikkä lihapullaan laitetaan lasinsiruja tai jotakin myrkkyä josta varsinkin koirat ja metsän eläimet saavat tosi vaikeita sairauskohtauksia tai kuolevat

kaiken kukkuraksi näiden tuhoon tuomittujen kalliiden ja tehottomien pelastustoimien suunniteltu läpivienti edellyttäisi puuttumista perustuslakiin

tätä ei voi sallia

hallitus on näemmä valmis seisomaan euron rinnalla niin myötä kuin vastoinkäymisissäkin vaikka suhteen väkinäinen jatkaminen ei ole enää suomen edun mukaista

näitä jätetään usein myös lastentarhojen ja päiväkotien läheisyyteen tänä päivänä joten tämä tilanne on vaaraksi myös lapsille

myös viime kaudella teimme edustaja immosen kanssa yhdessä kirjallisen kysymyksen pentutehtailusta joka on suuri ongelma tänä päivänä

välikysymys suomen kokonaisvastuista euroalueen talouskriisissä on paikallaan hallitus kun tuntuu valuvan euron mukana askel askeleelta kohti kasvavia ongelmia ja sallivan samalla hiljaisesti liittovaltiokehitystä edistäviä toimia

tässä kaaoksessa tähdennän termiä väistyvät takaajat eli ongelmamaat siirtyvät taka alalle kun tulee vaikeuksia ja puolestaan maat jotka ovat hoitaneet taloutensa hyvin kuten suomi astuvat eturintamaan auttamaan

kiitos

laajemmat muuttoliikkeet kasvukeskuksiin seuraavat pitkälti työpaikkatarjontaa

näin ollen erityyppisten asuntojen kysyntä kasvaa tuntuvasti

takausvastuiden määrää kasvatetaan aina uudelleen ja uudelleen

asuminen on yksilön perustarve ja koti tulee taata jokaiselle suomalaiselle kun ei täällä pohjolassa löydy vuoden ympäri lämpimiä bambumajoja palmujen alta

hallituksen edustajien on turha verhota tätä välikysymystä väitteisiin että perussuomalaiset vaatisivat eroa eusta ja eurosta

eikä ole ruotsin vientikään romahtanut kruunun takia

asumiskustannukset aiheuttavat päänvaivaa erityisesti työttömille eläkeläisille opiskelijoille ja muille pienellä toimeentulolla eläville suomalaisille eli kaikille niille jotka tarvitsisivat eniten yhteiskunnan tukea

ruotsin vaihtotase on kehittynyt paremmin eun aikana kuin suomen

veto oikeuden säilyminen on ehdoton asia

nyt on siis kysymys suomen takuiden jatkuvasta kasvattamisesta ja sitä me perussuomalaiset vastustamme jyrkästi ja muu oppositiohan tuli mukaan myös

arvoisa puhemies

yleisestä taloustilanteen vaikeudesta kielii se ettei selkeää linjaa ja päätöksiä tunnu löytyvän vaikka ongelma on ollut pöydällä jo pitkän aikaa

arvoisa puhemies

pienen valtiomme kirstu ei ole pohjaton joten on selvää että emme kykene kantamaan harteillamme kuin rajallisen määrän takausvastuutaakkaa joka lähenee jo suuruusluokaltaan valtiomme budjettia

hallituksemme on oltava hankalassa tilanteessa rohkea ja suoraselkäinen seistävä suomen kansan takana ja vaalittava sen etua

näin ollen mielestäni kohtuuton takausvastuiden kasvattaminen yli sietokykymme on suomen näkökulmasta vastuutonta politiikkaa ei vastuunkantoa kuten hallitus väittää

myös alun perin yleishyödylliset asuntoja tarjoavat toimijat kuten vvo ja sato ovat lähteneet euron kiilto silmissä korottamaan vuokria lopputuloksena kohtuuttomat asumiskustannukset

hallitus on kuitenkin viemässä suomea vahvasti kohti liittovaltiota ja valtavaa velkataakkaa jota vielä monet tulevat sukupolvet joutuisivat harteillaan kantamaan

hallituksen politiikka ajaa työ ja opiskelupaikkoja hälyttävää tahtia kasvukeskuksiin eli juuri sinne missä asunnon järjestäminen kaikille tökkii pahiten

valitettavasti hallituksen valitsemassa eurohedelmäpelissä odotusarvo ei ole häävi jos kuuntelee talousasiantuntijoiden ääntä

lisäksi omakotitaloasuminen maaseudulla tehdään erityisen hankalaksi erilaisin jätevesisäädöksin ja kovaa kiinteistöveroa perimällä

näin ollen kannatan edustaja soinin esittämää epäluottamuslausetta

brysseli voittaa ja suomi häviää ja siksi kannatankin edustaja jääskeläisen esittämää epäluottamuslausetta hallitusta kohtaan

vastuullista olisi vähintäänkin ryhtyä tiukkoihin toimiin ylihintaista asumista vastaan korjaamalla vääristyneet asuntomarkkinat vaikuttamalla kysyntään ja tarjontaan sekä ohjaamalla lainsäädännöllä kasvukeskusten asumisen järjestämistä oikeille raiteille

arvoisa puhemies

olen huolissani suomalaisten ja ulkolaisten kuljetusliikkeiden yhteisistä pelisäännöistä maassamme ovatko ne oikeassa suhteessa kabotaasiliikenteen suhteen

jokainenhan haluaa että oman asunnon arvo säilyisi ja että asumisviihtyvyys olisi hyvä